totta kai mielihyvin olisin käyttämässä niitä runsaammin uusien metsiensuojelukohteitten saamiseen suojelun pariin koska tuota tarjontaa on eli metsänomistajat hyvin mielellään tarjoavat näitä kohteita

mutta nyt kun määrärahoja on niukasti niin niitten mukaan eletään ja silloin nousevat just nämä kriteerit mitä täällä peräänkuulutettiin useammassakin puheenvuorossa että niukoilla rahoilla on sitten pystyttävä poimimaan nimenomaan ne luonnon kannalta kaikkein tärkeimmät kohteet

sitten metsäisten soitten osalta missä voi olla sitä uhkaa että se luontoarvo olisi katoamassa pyritään myös tätä metsoa kriteerien salliessa käyttämään eli myös siltä puolelta ovat ne arvokkaimmat kohteet jos niitä jokin uhkaa

onneksi meillä on hyvin paljon suoluontoa mikä on jääkauden jälkeen pikkuhiljaa syntynyt ja mitä ei tälläkään hetkellä uhkaa mikään eli eiväthän ne ole katoamassa monetkaan luontoarvot vaikka ne eivät olisi virallisen suojelun piirissä onneksi

mutta täällä monimuotoisuudessa tarvitaan just näitä uusiakin lähestymistapoja tällaista bisneksen ja biodiversiteetin yhteistoimintaa

itse asiassa tammikuussa olen järjestämässä tämmöisen round tablen metsäluonnon ympärille mihin alan toimijoita yrityksiä ja järjestöjä kutsutaan nyt ideoimaan että kun ollaan tässä niukassa rahatilanteessa niin miten sitten pystyisimme vielä paremmin toimimaan

sitten tämä konsepti mihin edustaja mykkänen viittasi että jotkut eturivin yritykset tekevät tämmöistä biodiversiteettikompensaatiota toisaalla jos niitten toiminta heikentää monimuotoisuutta toisaalla on mielenkiintoinen konsepti

tässähän meillä syksyllä oli täällä iso seminaari ensimmäistä kertaa euroopassa itse asiassa järjestettiin helsinki oli paikka ja tämä on ala mitä mielihyvin olen edistämässä

tässä kohtaa hallitus niin kuin aina hyvä hallitus tekee huolellista valmistelutyötä ja tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi tuon virkamiesvalmistelun missä ympäristöministeriön virkamiesvoimin tätä vertailua näitten vaihtoehtojen välillä tehdään olla loppuun saatettu aikataulun mukaisesti

näistä liikennepäästöistä ja lento ja meriliikenteen osuudesta ilmastosopimuksessa

arvoisa puhemies

on vaikea tunnistaa että puhumme samasta laista joidenkin opposition edustajien kanssa koska niin kummallisia väitteitä täällä esitetään

siinä ei ole mainittu erikseen lento ja meriliikennettä ja yhdessä joittenkin maitten kanssa tässä ihan hiljan otettiinkin statement muun muassa ruotsi ja suomi olivat siinä mukana että nyt kun maailman maat ovat sopineet tästä ilmastosovusta kaiken kaikkiaan niin samojen maitten pitäisi nyt siellä kansainvälisissä merenkulkujärjestöissä ja lentoliikennejärjestöissä ottaa myös askel eteenpäin jotta nämä maailmanlaajuiset alat saataisiin tänne sopimuksen piiriin myöskin niitten järjestöjen päätöksillä

mutta se kuuluu parlamentarismiin ja sananvapauteen jota tämä parlamentti on aina valmis puolustamaan

arvoisa puhemies

tällä nyt voimaan saatettavalla lakiesityksellä toteutuu keskustan esittämä aloite nuorten työllistämissetelistä

aivan niin kuin täällä todettiin tämä laki oli jo eduskunnan käsittelyssä ja sitten pääministeri vanhasen johdolla tämä keskustan aloite työllistämissetelistä tuotiin julkisuuteen ja lisättiin tähän lakiin kesken käsittelyn

toimialoja on paljon ja kyllä tässä nyt myös yrityksillä on iso vastuu eli kaikki jotka ovat miettineet ja kuvitelleet että nyt heillä on jotain tarjottavaa niin ei muuta kuin rohkeasti eteenpäin ja valtiovalta esimerkiksi näillä tutkimus ja kehityspanoksilla ja kärkihankerahoilla tätä kehitystä tukee

asuntorakentamisen lisääminen suhteessa esimerkiksi siihen että meillä on maahanmuuttajiakin paljon mistä täällä kysyttiin tulee todellakin meidän eteemme

tämä on erittäin tärkeä uudistus koska juuri vaikeassa työmarkkinatilanteessa nuorten on vaikeata sitä ensimmäistä työpaikkaa saada

tämä on selvä kädenojennus työnantajille yrittäjille tai miksei myös julkiselle puolelle siitä että kannattaa nuoria työllistää ja sillä tavalla antaa se uran alku nuorille ja ehkäistä syrjäytymistä

mutta asuntorakentamista kaiken kaikkiaan meidän pitää hallituksen tavoitteitten mukaisesti pystyä lisäämään

se varmasti tehostaa työvoimapalveluitten käyttöä ja itse asiassa jo tuo sähköinen työnvälitys mistä voidaan vaikka rouva puhemiestäkin kiittää aiemmista suorituksista on osoittanut toimivuutensa

fi palvelun kautta hän sai noin yhden hakemuksen per tunti laitettuaan tämmöisen tavallisen työpaikan auki

eli myös työttömät työnhakijat ovat tottuneet näitä sähköisiä palveluita käyttämään

jos joku ei halua sitä sähköisesti hoitaa niin aina täytyy olla se henkilökohtainen kontakti jossa voidaan tarkemmin katsoa työttömän työnhakijan omia tarpeita

kolmas hyvä asia tässä on se että se kirjavuus mikä on erilaisissa työllistymissuunnitelmissa tähän saakka ollut poistuu

nyt työtön työnhakija tietää että hänelle tehdään yksi työllistymissuunnitelma

aiemmin oli monta kertaa tilanne että kun työttömiltä työnhakijoilta kysyttiin tiedättekö onko teille tehty tämmöinen tai tämmöinen suunnitelma niin yli puolet taisi olla epävarmoja onkohan vai eiköhän

kyllönen piti hyvän puheenvuoron jossa siteerasi kotkan korttelikotiyhdistyksen asiantuntijan valiokunnassa esittämää lausuntoa ja kyllönen mainitsi sen testamentiksi sen takia että tämä kyseinen asiantuntija menehtyi kesken tämän lain käsittelyn

mutta ne asiat jotka tuossa asiantuntijalausunnossa valiokunnan tietoon saatettiin hyvin kokosivat tämän kolmannen sektorin huolen tästä lakiesityksestä

vaikka verottaja edellyttäisi joltain toimijalta sitä että se pitää kirjaa tuloista ja menoista ja jos sitten tuloja tulee niistä maksetaan veroja hyvä jos taas tuloja ei tule ei tule myöskään veroja

mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä että te toimiston täytyisi tulkita tämmöinen toiminta elinkeinotoiminnaksi vaan te toimistolta valiokunta edellyttää verottajan ratkaisuista irti olevia itsenäisiä päätöksiä

toinen asia tästä korttelikotiyhdistyksen lausunnosta voidaan hyvin poimia tuolta valiokunnan mietinnöstä

tässähän todettiin että juuri tämä laajamittainen toiminta esimerkiksi tuolla kotkassa istuu hyvin yhteen paikallisten yrittäjien kanssa ja yrittäjäjärjestö jopa kiittelee että näin täytyykin koska täältä kolmannen sektorin toimijan toimista löytyy sitten työntekijöitä jotka aivan tarkoituksenmukaisesti sijoittuvat myöhemmin paikallisten yritysten palvelukseen juuri niin kuin tukityöllistämisen täytyykin toimia

kolmas asia mikä oikeastaan myös voidaan juontaa tietyllä tavalla täältä korttelikotiyhdistyksen lausunnosta on tuo että ei vaadita sitä toimintojen keinotekoista eriyttämistä vaan semmoinen sisäinen eriyttäminen yhdistyksen toiminnassa riittää harkittaessa voidaanko palkkatukea myöntää vai ei ja milloin tämän de minimis säännön sisään mahdutaan

ja tämä että ei vaadita pilkkomista on erittäin hyvä asia

arvoisa rouva puhemies

kaiken kaikkiaan kun katsotaan nämä mahdollisuudet tulkita kolmannen sektorin toimijoitten puolesta myönteisesti palkkatuen myöntämismahdollisuuksia eli ensinnäkin tämä että tulkitaan väljästi tämä elinkeinotoiminta jos kilpailua ei haitata hyvä ja sitten kun otetaan huomioon vielä tämä de minimis mahdollisuus niin aika pieneksi tulee todennäköisesti jäämään se toimijoitten joukko jota oikeasti tämä laki koskee

mutta ei voi kiistää etteikö näitä tulisi olemaan ja varmasti näitä tulee olemaan mutta onneksi varmasti niin harvoja että taas suunnittelemalla asia yhdessä sen paikallisen te toimiston kanssa voidaan justeerata sen kolmannen sektorin toimijan toimia sillä tavalla että järkevästi voidaan eriyttääkin elinkeinotoiminta erikseen

tämän lakiesityksen ansiosta kolmas sektori voi jatkaa sitä arvokasta työtään mitä se tekee vaikeasti työllistyvien työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi ja onneksi hyvin monen kohdalla tukityöllistäminen edelleenkin johtaa myös myöhemmin sijoittumiseen avoimille työmarkkinoille mikä on koko tämän tukityöllistämisen perimmäinen tarkoitus

vielä totean tuosta että kun valiokunta todellakin kuulemisen aikana kuuli myös ministeriä joka valitettavasti nyt ei täällä pysty olemaan paikalla ja juristeja työ ja elinkeinoministeriön asiantuntijoita niin kyllä meille tuli aika selväksi se että olisi ollut äärimmäistä riskipeliä kolmannen sektorin toimijoitten kannalta lähteä sitä notifiointia yrittämään

arvoisa puhemies

sen jälkeen sieltä komissiosta olisi tullut selvityksen ja selvityksen ja selvityksen jatkoselvitystä meidän työministeriölle jolla on tarpeeksi tekemistä tässä työllisyystilanteessa ilman pelleilyä komission kanssa

nyt pantiin asia eu asetuksen säätämälle tolalle kertaheitolla ja nämä virkamiehet voivat keskittyä tämän jälkeen paljon oleellisempiin kysymyksiin kuin keskustelemaan komission kanssa jostain jatkoajan jatkoajan jatkoajasta

sitten mitä tulee edustajakollegoitten kyllönen ja lahtela maalailuihin niin kyllä se joskus sillä tavalla on että asiat saavat semmoisen tulkinnan kuin eduskunta haluaa niille antaa

ei meidän pidä pelotella ei meidän pidä maalailla liian kauniita kuvia uskotaan että kolmannen sektorin työllistämisedellytykset ovat aivan yhtä hyvät tästä eteenpäin kuin tähän saakka

vajaa vuosi sitten eduskunta hyväksyi hallituksen esittämän ilmasto ja energiastrategian ja siinä ilmasto ja energiapolitiikan tärkeimmiksi asioiksi nousi kolme juttua

kokonaisenergiankulutuksen kääntäminen laskuun päästöjen vähentäminen kaikkialla yhteiskunnassa niin teollisuudessa energian tuotannossa kun arkielämässä sekä uusiutuvan energian voimakas edistäminen

ilmasto ja energiastrategiaa hyväksyessään eduskunta totesi että lisäydinvoimaa ei pidä rakentaa sähkön pysyvää vientiä varten

nyt tällä hallituksen esityksellä jos eduskunta hyväksyy kaksi uutta ydinvoimalupaa eduskunta joutuu syömään vajaan vuoden vanhan linjauksensa että ydinvoimaa ei rakenneta pysyvää vientiä varten

näin ollen puheet siitä että suomesta suljetaan tuotantolaitoksia jos tänne ei synny uutta ydinvoimakapasiteettia ovat mielestäni perusteettomia

hiilen ja kaasun käytöstä yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa niin kaukolämmössä kun teollisuudessa on siitäkin päästävä eroon ja sitä juuri tällä hallituksen uusiutuvan energian paketilla tullaan tekemään

puulla korvataan hiiltä ja osin myös kaasua chp tuotannossa niin kaukolämmön osalta kuin teollisuuden puolella

näin ollen kaikki nämä argumentit joilla lisäydinvoimaa on tämänkin päivän keskusteluissa perusteltu ovat sinänsä hyviä argumentteja mutta ne toteutuvat jo ilman lisäydinvoimaloita

jos nyt sitten lähdetään kiistelemään niistä numeroista ja terawattitunneista oikein viimeisen päälle voin hyvin ymmärtää sen että joku tämmöisissä saman kaltaisissa laskelmissa päätyy vielä siihen että okei ikään kuin varmuuden vuoksi yksi uusi lupa jotta sitten varmasti teollisuuden tarpeisiin riittää virtaa

sen sijaan hallituksen esittämät kaksi vaikka se tapahtuu tämmöisen mittavan uusiutuvan energian paketin kylkiäisenä ei ole hyväksyttävissä

pyrin tässä alkupuheenvuorossa kohtuulliseen tiiviyteen koska ymmärrän myöhäisen illan ajankohdan ja tarpeen että varmasti moni haluaa päästä sanomaan sanasensa tästä metsähallitus lain uudistuksesta

aloitan sillä miksi metsähallitus lakia uudistetaan miksi metsätalous saatetaan yhtiömuotoon

nykyisen kaltaisen liikelaitosmallin jatkaminen sillä tavalla että markkinaehtoinen metsätalousliiketoiminta olisi edelleen sijoitettuna sinne konkurssikelvottoman liikelaitoksen sisälle ei ole mahdollista

kaikista muista liikelaitoksista on sen jälkeen käytännössä lainsäädäntö muutettu ja nyt sitten myös tämä metsähallitus liikelaitosta koskeva laki ollaan muuttamassa

ei tämän liikelaitoslain muuttamisesta ole sinänsä annettu mitään päivämäärää mutta siinä tavassa millä on ajateltu että tuo yhtiöittäminen tehdään jotta voidaan metsähallituksen sisälle muodostaa metsähallituksen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö joka sitten saa yksinoikeuden metsätalousliiketoiminnan harjoittamiseen valtion mailla metsähallituksen hallussa olevilla mailla tämän kaltaisen järjestelyn tekemisellä on kiire koska tuo hankintalain muutos mikä on tarkoitus huhtikuun alkuun mennessä saattaa voimaan eduskunnan käsittelyn jälkeen tekisi tämän kaltaisen järjestelyn käytännössä mahdottomaksi

no nyt kaiken keskustelun jälkeen mitä tästä asiasta on käyty ja monenlaisia huolia ilmassa on ollut oikeastaan ne huolet kertovat siitä rakkaudesta ja arvostuksesta mikä suomalaisilla on metsähallitusta kohtaan

valtio omistaa jatkossakin valtion maa ja vesialueet niitten omistusoikeutta ei siirretä mihinkään ja metsähallitus sitten hallinnoi näitä valtion maa ja vesialueita

siitä kokonaisuudesta mitä metsähallituksen mailla yhteiskunnalle hyötyjä tuotetaan totta kai siellä on se talousmetsistä saatava tuotto joka on varsin merkittävä erä valtion budjetissa

edelleen metsähallitus hoitaa ja hallinnoi niitä luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja joita tänäänkin on täällä lisää toivottu ja niillä tuotetaan tietysti sitä luonnon monimuotoisuutta mutta myös paljon virkistyspalveluita kansalaisille

ne ovat retkeilyn ja virkistyksen kannalta erittäin tärkeitä kohteita mutta myös matkailuliiketoiminnan kannalta erittäin tärkeitä kohteita

edelleen metsähallitus siis tuottaa jatkossakin kaikkea sitä hyvää mitä siltä odotetaan ja myös nämä yhteiskunnalliset velvoitteet mitä metsähallitukselle on asetettu säilyvät nykyisellään

liiketoiminnan harjoittamisessakin mikä on vain siis osa metsähallituksen toimintaa otetaan huomioon biologinen monimuotoisuus luonnon virkistyskäyttö työllisyyden hoito saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edistäminen ja sitten myös se matkailuelinkeino

kun tuolla eri kuulemistilaisuuksissa mitä tästä asiasta syksymmällä järjestettiin liikuin niin pyysin paikalla olevia kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä oikeastaan siellä taisi olla muutama sata ihmistä yhteensä näissä tilaisuuksissa antamaan arvosanan metsähallituksen nykyiselle toiminnalle ihan kouluarvosanalla käsiviittauksella sopivan numeron kohdalla ja kyllä siellä kasin ja ysin välissä oli se arvosana minkä lähes kaikki tahot metsähallitukselle antoivat

tämän nykyisenkaltaisen toiminnan mitä arvostetaan säilyttäminen mahdollisimman samankaltaisena niin että kansalaisille tämä yhtiöittäminen ei juurikaan näkyisi on tässä koko uudistuksessa punainen lanka

sen takia vielä näitten kuulemistilaisuuksien jälkeen on tehty niitä muutoksia otettu se työllisyydenhoitovelvoite edelleen mukaan korostettu sitä että myös tämän yhtiön työntekijöillä on jatkossa mahdollisuus paikallisten tahojen kanssa yhteensovittaa niitä erilaisia tarpeita ja intressejä mitä siellä alueilla on

metsähallituksen yhteiskunnallinen ohjaus jatkuu samalla tavalla niin kuin tähänkin saakka eli eduskunnan ja valtioneuvoston ohjaustehtäviin ei tule muutoksia

johtamisjärjestelmää tässä yhteydessä pyritään selkiyttämään sen verran kuin se on mahdollista nimenomaan sieltä julkisten hallintotehtävien osalta

tämä on myös muutos joka tehtiin näitten kuulemistilaisuuksien jälkeen että kun siellä oli aiemmassa luonnoksessa kohtuullisen yleisesti nämä julkisten hallintotehtävien toimet kuvattu ikään kuin ympäristöministeriön toimialalla niin sitä rajattiin selvemmin koskemaan tiettyjä lakeja joiden toimeenpanosta sitten julkiset hallintotehtävät luontopalvelut vastaavat

liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluu tuo luonnonvarasuunnittelu koko liikelaitoksen henkilöstöpolitiikka yhteinen henkilöstö ja taloushallinto tietohallinto viestintä ja julkaisutoiminta

pohjoisessa ja itäisessä suomessa missä metsähallituksella on merkittävin asema ja tietenkin ne maat etupäässä valtiolla ovat metsähallitushan on tavattoman merkittävä työnantaja

mutta just tässä muutoksessa on tärkeätä että heillä säilyy se ikään kuin metsähallituksen henki ja se mahdollisuus tähän paikalliseen toimintaan jatkossakin

nyt täytyy todeta että esitys ei sisällä saamelaisten asemaa heikentäviä muutoksia vaan tässäkin kohtaa nykykäytäntö jatkuu

olen ymmärtänyt näin että itse asiassa metsähallitus on viime vuosina saanut myös saamelaisten puolelta tunnustusta siitä miten asiat ovat käytännössä hoituneet

myös huolet siitä että jokamiehenoikeuksia nyt jotenkin kavennettaisiin tai että metsästykseen tai kalastukseen valtion mailla tulisi joitain ihmeellisiä muutoksia ovat huolia joihin voidaan todeta että niitä on turha ihmisten ottaa koska tämänkaltaisia muutoksia tähän lakiesitykseen ei sisälly

loppujen lopuksi tässä tehdään ne välttämättömät muutokset metsähallituksen liiketoiminnan yhtiöittämiseen jotta voidaan varmistaa että tämä puunkorjuu metsien hoito toimittaminen tehtaille jatkossakin on ikään kuin valtion työtä

nyt se tulee vain sen valtion metsähallituksen sataprosenttisesti omistaman tytäryhtiön hoidettavaksi ja tällä tavalla itse asiassa varmistetaan näitä tuiki tärkeitä valtiokonsernin työpaikkoja pohjois ja itä suomessa

tässä puhemies päällisin puolin esittely

arvoisa puhemies

sen sijaan kritisoin sitä periaatetta minkä hallitus tekee

viime kaudella nostimme pienimmät vanhempainetuudet samalle tasolle työmarkkinatuen kanssa

viesti oli se että kun hoitaa lasta kotona se on yhtä arvokasta työtä kuin olla työnhakijana työmarkkinatuella